tällä veivauksella hallitus kajoaa perustuslain kannalta hyvin kyseenalaisella tavalla kuntien verotusoikeuteen sekä kuntien mahdollisuuksiin päättää itsenäisesti taloudestaan

kuntien ja kuntalaisten kannalta suurin ongelma on tällä hetkellä kuntien tehtävien ja myös niihin osoitetun rahoituksen epäsuhta

hallitus ei ole tehnyt mitään konkreettista kuntatalouden vahvistamiseksi

se on vuosittain syventänyt kuntatalouden ahdinkoa valtionosuusleikkauksilla sekä määräämällä kunnille uusia tehtäviä alimitoitetulla rahoituksella

olisi myös ryhdyttävä toimenpiteisiin kuntien ja kokonaisten alueiden välisten taloudellisten erojen kaventamiseksi

ottaen huomioon perustuslailla jokaiselle turvatut yhdenvertaiset sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet ei kunnilta voi enää leikata valtionosuuksia koska hallitus ei ole kyennyt tuomaan eduskunnalle niitä esityksiä joilla kuntien taakkaa kevennettäisiin

arvoisa puhemies

hallintovaliokunnan käsittelyssä keskustan ryhmä esitti tämän lakiesityksen hylkäämistä koska hallitus ei ole kyennyt tuomaan eduskunnalle sellaisia lakiehdotuksia joilla kuntien velvoitteita kevennettäisiin

ainoana kevennyksenä on esitetty vanhushuollon laitospainotteisuuden vähentämistä mutta samalla ei ole otettu huomioon kotihoitoon suunnattujen palvelujen tarpeen kasvua

valtionosuusleikkaukset kuntien harkinnanvaraisen rahoituslisäjärjestelmän nollaeurot asiakasmaksujen ja kiinteistöveron ala ja ylärajojen pakkokorotukset sekä niistä koituvien maksujen ja verotuottojen leikkaaminen ja sitten taas vastaavasti leikkaukset valtionosuuksista

perustuslakivaliokunta jossa asia oli käsittelyssä ennen hallintovaliokuntaa ei tosin katsonut että tälle valtionosuuslain muutokselle olisi perustuslaillisia esteitä mutta se kehotti hallintovaliokuntaa uudelleen arvioimaan harkinnanvaraisen järjestelmän sekä kiinteistöveron pakkokorotuksen imurointia

tuossa vaiheessa vielä harkinnanvaraista järjestelmää oltiin ehdottamassa kokonaan poistettavaksi mutta se ehdotus sitten onneksi peruttiin

kuntien kurjistamisen ja näitten kurjistavien esitysten sijaan hallituksen pitäisi tasapainottaa kuntien tehtäviä ja niihin osoitetun rahoituksen välistä epätasapainoa muun muassa toteuttamalla kunnille lupaamansa tehtäväkevennykset yhdellä miljardilla eurolla

arvoisa puhemies

harkinnanvaraista valtionosuusjärjestelmää ei todellakaan onneksi kokonaan olla nyt lakkauttamassa mutta siellähän ei ole osoitettu määrärahaa laisinkaan

pyöreä nolla euroa on siellä mikä tarkoittaa sitä että ainakaan ensi vuonna kunnat eivät saa harkinnanvaraisia vaikka tarve niille kasvaa kaiken aikaa

esimerkiksi kuntia eriarvoistavat valtionosuusleikkaukset ja myöskin rakennemuutospaikkakunnat olisivat kipeästi harkinnanvaraisten tukien tarpeessa

siinä puututaan kuntien verotusoikeuteen ja se on kyllä entisestään murentamassa luottamusta kuntavaltio suhteessa

arvoisa puhemies

oikeusministeriön hallinnonala muun muassa kattaa laajasti rikosasiat ja siksi herättää kansalaisissa vahvoja tunteita ja mielipiteitä

rikollisuutta pidetään yleisesti vastenmielisenä ja sen vastustaminen kuuluu keskeisesti myös oikeusministeriön toimintasuunnitelmaan

oikeusministeriö on linjannut että uusintarikollisuutta pyritään vähentämään ja että vankien terveydenhuolto muu perushuolto ja vankien toiminnot järjestetään kustannustehokkaasti ja siten että rangaistusta suorittavan edellytykset rikoksettomaan elämäntapaan paranevat

samaan aikaan tuottavuusohjelmaa pannaan täytäntöön jokaisella oikeusministeriönkin toimintasektorilla

herää kysymys kuinka esimerkiksi nämä vankeinhoidon tavoitteet täytetään vähentämällä henkilöstöä

oikeusministeriönkin hallinnonalalla vaadittavat kehittämistoimenpiteet olivat perusteluissa hyvin eriteltyinä

kehittämisen sarkaa siis riittää

kun määrärahatilanne on tiukka tekstissä sanotaan tilanteen edellyttävän rakenteellisia muutoksia ja voimavarojen kohdentamista entistä selvemmin hallinnonalan ydintehtäviin

rangaistusten täytäntöönpano on kiinteä osa oikeusjärjestelmäämme

vaikka monet luvut kertovat rikosten määrän vähenemisestä poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten määrä on viime vuosina noussut

tämän arvioidaan johtuvan osin ilmoitusalttiuden lisääntymisestä

ilmoitusalttiuden lisääntyminen on hyvä suunta eikä saa antaa kuvaa siitä ettei valtiovallan tahto olisi osoittaa rikoksista asiaan kuuluvaa rangaistusta

vaarana on että kustannuksia alennetaan niin että esimerkiksi vankeusrangaistusten kestoa lyhennetään tai entistä enemmän siirrytään valvottuihin koevapauksiin

tämä ei edusta suinkaan kaikkien yleistä oikeustajua vaan vapausrangaistuksella on edelleen vahva kansalaisten tuki

rikollisuuden aiheuttamien kustannusten vähentäminen pitäisikin mielestäni nähdä prosessina jonka tuloksia ei merkittävästi arvioitaisi vuosittaisen budjettikäsittelyn yhteydessä ettei hyvistä tavoitteista muodostuisi taas yksi uusi tuottavuusohjelma joka syö toteutuessaan hyötyään laajemmat eväät

valtiovarainvaliokunta linjaa mietinnössään yleisesti tuottavuusohjelmasta niin että sen toteutumisessa tulee käyttää tarvittaessa hallinnonalakohtaista harkintaa

valiokunta korostaa myös että tuottavuusohjelman toteuttamisessa on aidosti haettava tuloksellisuuden parantamista ja uudistettava työhön liittyviä prosesseja ja toimintatapoja

vankeinhoitolaitos on ainakin perinteisten toimintamuotojensa osalta lähellä tällaista esimerkkiä

arvoisa puhemies

oikeusministeriö on luonnollisesti vain yksi hallinnonala ja vankeinhoitolaitos yksi toimintasektori jota tuottavuusohjelma koskee

ne toimivat kuitenkin varsin hyvinä esimerkkeinä siitä kuinka tuottavuusohjelman hyvien tavoitteiden vieminen laskennallisen kaavamaisesti kaikille hallinnonaloille ja kaikkiin toimintasektoreihin voi viedä tilanteisiin joissa toimintalinjaukset ja toiminnan tavoitteellisuus ja jopa laatu voivat olla uhattuina

suomalaisen ruuantuottajan toimintaympäristö tämä budjetti ja ylipäätään hallituksen ohjelma kyllä kurittavat viljelijää rajusti mikä panee myös nuoren ihmisen miettimään kannattaako ja uskaltaako hakeutua alalle

kysynkin ministeriltä

miten te aiotte osaltanne edistää sitä asiaa että nuoret näkisivät maatalouden tulevaisuuden valoisana ja houkuttelevana ja että koulutus ja neuvonta tukisivat tätä

arvoisa puhemies

järjestelmästä on tavoitteena tehdä nykyistä selkeämpi ja kannustavampi

tämä onkin tärkeää koska kunnat poikkeavat toisistaan oleellisesti muun muassa väestön sairastuvuuden tai sijaintinsa syrjäisyyden suhteen

toistaiseksi valmistelun vaiheista ja tuloksista ei ole juuri tietoa mutta uskon että uudistuksessa huomioidaan myös kunnat joiden edellytykset hoitaa palvelutuotannon velvoitteensa yhä vaikeutuvat jatkossa

paras hankkeen myötä ja jo sitä ennen useat kunnat tekivät syvää yhteistyötä jota pitää arvostaa liitosten rinnalla tärkeänä keinona palvelutuotannon turvaamiseksi ja tehostamiseksi

talousarviotekstin mukaan kuntien harkinnanvaraisella rahoitusavustuksella pyritään huolehtimaan siitä että vaikeimmassakin taloudellisessa asemassa olevat kunnat pystyvät suoriutumaan peruspalvelujen tuottamisesta ja näiden kuntien talouden tasapainoa voidaan parantaa

vain noin joka kolmas kunta saa hakemansa avustuksen

harkinnanvaraisten avustusten hakemisen todennäköisyys kasvaa kunnan asukaskohtaisten sosiaali ja terveysmenojen noustessa

tällöin on vaarana että näitä varoja supistamalla vaarannetaan varojen ensisijainen tarkoitus eli peruspalveluiden tuottamisen turvaaminen

tämä on mielestäni erityisen huomioitavaa kun pitkään jatkuneesta nopeasta talouskasvusta huolimatta kuntien velan määrä lisääntyi edelleen viime vuonna ja kuntien väliset taloudelliset erot ovat pysyneet edelleen suurina

laskusuhdanne vaikuttaa myös kuntien talouteen

kuntien toimintamenot kasvavat melko rajua vauhtia edelleen ja tämä aiheuttaa vaikeita yhtälöitä erityisesti sellaisissa kunnissa joissa kumulatiivista alijäämää on jo päässyt kertymään

pahoin pelkään ettei ainakaan pelkkä kuntarakenteen muutos pelasta tältä todellisuudelta

kuntien menojen kasvu pysyy nopeana ja vielä talousarvion kirjoittamisen aikaan on oletettu että työvoiman saantivaikeudet saattaisivat lisätä palkkamenoja vielä ennakoitua enemmän

siitä huolimatta myös valtion tasolla kuntien työvoiman laadukkuuteen ja saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota

arvoisa puhemies

paras hankkeellakaan ei ole onnistuttu ratkaisemaan kaikkien kuntien ongelmia palvelujen tuottamisessa

erityisesti peräänkuulutan valtionhallinnon sitoutumista niiden kuntien tilanteeseen joissa edelleen kunnallisten palveluiden ja kuntatalouden suhde on haasteellinen

näiden kuntien osalta reagoinnin on oltava ripeää

kuntalaisten tasa arvoon vedoten on paras hankkeelle suunniteltava jatkoa jolla autetaan niitä kuntia joiden tilannetta ei paraskaan ole barat

edustaja kyllönen on poissa ja

arvoisa puhemies

asiantuntijoidenkin mukaan nyt käsillä olevan budjetin leikkauksista huolimatta tämä hallitus on kautensa loppuun mennessä vielä miljardiluokan lisäleikkausten edessä

missä sitten ovat eväät tämän saavuttamiseksi

puusta saadaan energian ja rakennusmateriaalin lisäksi esimerkiksi lääkkeitä tekstiilejä ja muoveja

keskusta vastusti jyrkästi hallituksen päätöstä ulottaa alvin korotus koskemaan myös välttämättömyyshyödykkeitä kuten ruokaa ja lääkkeitä

arvoisa puhemies

kehittämisrahan leikkaus on suoraan pois alueiden elinvoimasta emmekä ole saaneet vastausta myöskään siihen kysymykseen kuka tai mikä taho vastaa maakuntien aluekehityksestä ja elinkeinojen kehittämistoiminnasta jatkossa

arvoisa puhemies

lapsiin sijoittaminen on investointi tulevaisuuteen

valtakunnallinen huostaanottojen vähentämisohjelma on paikallaan samoin kuin painopisteen

ennaltaehkäisevä